perussuomalaiset toivovat että suomi voisi olla ykkönen niin euroopassa kuin maailmalla jossain muussa kuin turvapaikanhakijoiden ja ankkurilasten avokätisessä rahoittamisessa

sehän tulee tulevaisuudessa erittäin kalliiksi jos ei perusparanneta nyt niitä teitä

arvoisa puhemies

eu on ajanut perheviljelmäpohjaisen maataloutemme pysyvään kriisiin

nyt vr yhtymä oy itse rahoittaa sitä ja jopa sellaisella näkymällä että valtio ei maksa takaisin

eu on myös vienyt meiltä päätösvaltaa ja me suorastaan tyrkytämme sitä pois omilla mallioppilaslinjan mukaisilla tulkinnoillamme

ainakin minun ymmärtääkseni pitää etukäteen tietää onko rahoitusta olemassa vai ei että niitä ratapölkkyjä muita saadaan tilattua sehän vaati vuoden suurin piirtein

kyllä valta brysseliin kelpaa ed

korhonen samoin raha jota sinne syydämme esimerkiksi ison britannian eu jäsenmaksupalautuksen muodossa

kun puhutaan seikoista mihinkä rahaa menee niin kyllä minun mielestäni tämänhetkinen tilanne turvapaikanhakijoitten käsittelyssä on kestämätön

vaikka täällä hallituksen esityksessä todetaan että tällä ei ole mitään perustuslaillisia vaikutuksia niin kuitenkin on kentältä tullut sen suuntaisia viestejä että tässä kyllä loukataan joittenkin kansalaisten tasa arvoa siltä osin että viiden vuoden sisällä nostetaan eläkeikää ja erityisesti osa aikaeläkeikärajaa neljällä vuodella

reuna alueet autioituvat kun palveluja ei ole saatavilla

alempiasteinen tiestö rapautuu

haja asutusalueiden jätevesiuudistuksella kuritetaan vähäosaisia

kuntatalous on ahdingossa

ei suomi ole vielä valmis

arvoisa puhemies

ministerienkin kannattaisi jalkautua mustien autojen takapenkiltä muuallekin kuin maakuntakeskuksiin jolloin paremmin näkisivät kansakunnan tilan

perussuomalaiset toivovat että nyt alkaneilla vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä hallituksenkin taholla syntyisi todellinen yhteisvastuu myös vähempiosaisesta kansanosasta

siltä osin voi miettiä sitä että tässä ikään kuin nämä ihmiset joutuvat sinnittelemään kaksi vuotta pidempään aktiivisessa työssä

muun muassa eräässä virastossa on osa aikaeläkkeellä olevia henkilöitä jotka ovat suurin piirtein saman ikäisiä kuin ne jotka nyt joutuvat kahdella vuodella nostamaan sitä rajaa jolloin pääsevät osa aikaeläkkeelle eli ovat kaksi viikkoa töissä ja kaksi viikkoa vapaalla niin kuin tällä hetkellä on mahdollista

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä saattaa johtaa minun mielestäni ainakin siihen mihin myöskin vastalauseessa on viitattu että se alkuperäinen lain hyvä tarkoitus saattaa vesittyä sillä että henkilö joutuu miettimään pitäisikö työnantajan kanssa sopia että työaikaa lyhennetään taikka palkkaa alennetaan

jäin vaan pohtimaan sitä eikö tähän olisi ollut mahdollista saada jonkinlaista liukumaa niiden henkilöiden osalta joita tämä nyt koskettaa jotka ovat suunnitelleet että lähtevät osa aikaeläkkeelle ja antavat nuoremmille mahdollisuuden tulla esimerkiksi valtion virkaan kun siellä tuottavuusohjelmista ja muista puhutaan

tämähän käsitykseni mukaan lain alkuperäinen tarkoitus ei ollut ja valiokunnan enemmistökin on näköjään tähän raja arvoon kiinnittänyt huomiota

periaatteessa tämä on ikään kuin säästölaki

mutta minun mielestäni kyllä kyse on silloin niin vakavasta rikoksesta jos tulee kiinteätä kahdeksan kuukautta että minun mielestäni siihen ei kyllä sovi mikään muu kuin koppi

tässä keskustelussa oli äsken jo esillä monia niitä asioita joita itse ajattelin ottaa esille

silloin olisi voinut tätä ajatella

en tiedä sitten onko mahdollista tehdä siirtymäsäännöksiä sillä tavoin että sinne jotakin liukumaa tulisi

oma käsitykseni on että valtiovarainvaliokunnan mietintö tältä oikeusministeriön pääluokan osalta on mielenkiintoista luettavaa myöskin opposition edustajan näkökannalta ja ne perusteet mitä ed

nepponen äsken totesi ovat ainakin sen kokemuksen perusteella järkeviä mikä minulla on

lopputuloksena on se että hallituksen elvytystoimet jos niitä edes vakavissaan voi sellaisiksi kutsua ovat jäämässä alimitoitetuiksi

nythän oli korkeimman oikeuden päätös pysäköinnin valvonnasta ja muusta

perussuomalaisten mielestä hallituksen mainostama elvytys on myös painottunut aivan liikaa verohelpotuksiin jotka on vielä toteutettu parempiosaisia suosivasti

käsittämätöntä on se ettei hallitus antanut nyt kevätkaudella elvyttävää lisäbudjettia jolla olisi pystytty käynnistämään jo kesällä järkeviä työllistäviä kohteita sillä on muistettava että ennen töiden alkua kohteet on pääosin kilpailutettava

arvoisa puhemies

kun täällä puhuttiin hyvin paljon syyttäjistä ja oikeusjuttujen pitkittymisestä en malta tässä yhteydessä olla ottamatta esille korkeimman oikeuden presidentin pauliine koskelon haastattelua joulukuun alkupuolelta jossa hän totesi nimenomaan syyttäjien resurssipulasta oman näkemyksensä

nimenomaan suullinen kielitaito ja sen osaaminen on avain moneen oveen niin siellä työelämän kuin koko elämänkin puolella

meidän pitäisi kuitenkin huomioida se että näiden kaikkien kasvavien työttömyysprosenttien ja irtisanomis ja lomautusilmoitusten takana on tavallisia suomalaisia ihmisiä

näen niin ikään tärkeänä että tämä on valinnainen aine että yhtään uutta seinää ei nosteta pystyyn opiskelijoille huomioidaan erilaiset oppijat ja oppijoiden erilaisuus ja että se on koulutuksen järjestäjille maksutonta ja samaan tapaan opiskelijoille koululaisille maksutonta

nimenomaan syyttäjien työtaakan johdosta syyttäjät eivät pystyisi olemaan yhteistyössä poliisin kanssa esitutkintavaiheessa riittävästi ja tämä hidastaa tavallaan sitten myöskin prosessin etenemistä heti alkuvaiheessa

jos hallitus ei voi pelastaa näitä ihmisiä maailmantalouden tilanteen aiheuttamalta työttömyydeltä niin se halutessaan pystyisi tai ainakin sen pitäisi pystyä auttamaan työttömiksi jääviä ja lomautettuja tällaisten vaikeiden aikojen yli

kuten tiedämme aikataulu on haastava mutta kun opetussuunnitelman perusteet valmistellaan ripeästi kuten valiokuntakin mietinnössään toteaa ongelmaa ei synny ja kun opettajien täydennyskoulutukseen kuten myöskin mietinnössä todetaan ryhdytään ajoissa ja sitä annetaan riittävästi ongelmaa ei synny

tässä kreikan tilanteessahan on niin että tilinpitoa on väärennetty huijattu euta hyväntahtoisesti otettu yhteisvaluuttaan

eräs mielenkiintoinen asia minun mielestäni oli näinkin arvovaltaisen tuomarin näkökohta siitä mitä seurauksia on kun jutut pitkittyvät

erityisen järkyttävää jos näin voi sanoa on minun mielestäni tällainen että suomalaiset veronmaksajat joutuvat nyt osallistumaan tällaisten väärintekijöitten pelastamiseen ja sitten suuren rahan tukemiseen joka on korkean koron avittelemana lähtenyt rahoittamaan ja lainoittamaan kreikkaa

eräs asiantuntijahan totesi että kun ihmiset ovat töissä he eivät jouda ryyppäämään eivätkä syrjäydy tai sairastu mielenterveysongelmiin

lopuksi on tärkeää kuten valiokunta lausumassaan toteaa että seuranta on tarkkaa siinä onko esitys kaikilta osin tarkoituksenmukainen syventävien opintojen ja syventävien kurssien kannalta ja myöskin niin että opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu voidaan esityksellä turvata

valitettava tosiasia kuitenkin on että köyhyysrajan alapuolella elävien kansalaisten määrä kasvaa koko ajan kiihtyvällä vauhdilla

tämä on minun mielestäni aika surkea tilanne

jotenkin tuntuu oudolta myöskin se onko todella emu sopimuksessa sellainen solidaarisuuspykälä jossa mahdollistetaan ylipäänsä tällainen tuki mistä tässä minun mielestäni on kyse vaikka se on peitelty nimenomaan lainoitukseksi

sen johdosta on hyvä että tänne on saatu hieman lisää rahaa myöskin valiokunnassa ja täytyy toivoa että ne käytetään oikealla tavalla että se tahtotila toteutuu mikä eduskunnalla ja valtiovarainvaliokunnalla tämän mietinnön mukaankin on ollut

rakennusalan syöksyä voitaisiin helpottaa kun lisävaroja osoitettaisiin esimerkiksi pääkaupunkiseudun vuokra asuntorakentamiseen sekä homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjausrakentamiseen

arvoisa puhemies

tämähän on ainakin monet asiantuntijat toteavat sama kuin tuki eli tällainen riskilainoitus jossa ei ole minkäänlaisia vakuuksia eikä käsitykseni mukaan myöskään ensisijaista takaisinmaksuvakuutta niin että eu maat saisivat lainoistaan maksua ensisijaisesti

perusväylänpidon rahoitusta lisäämällä saataisiin tehtyä järkeviä töitä jotka on kuitenkin tehtävä jossain vaiheessa jos maa halutaan pitää kauttaaltaan asuttuna

hakola täällä otti esille on erittäin tärkeä lähinnä sen johdosta että käytännön elämästä on tullut monia yhteydenottoja sen perusteella että kun henkilö on syyllistynyt esimerkiksi rattijuopumukseen taikka ajanut ylinopeutta sen verran että se menee käräjille niin ennen kuin kortti on hyllyllä ja se tulee oikeuteen käsittelyyn se aika on paljon pidempi kuin normaalisti sen ajokortin poisottaminen olisi jos se olisi käsitelty välittömästi

omat ongelmansa aiheuttaa monille yrityksille ja kunnille se tosiasia että viime aikoina markkinakorko ja niin sanottu marginaali ovat jopa vaihtaneet paikkaa

jos ja kun korot alkavat nousta ja lainamarginaalit pysyisivät entisellään niin moni velallinen on tulevaisuudessa tosipaikan edessä yrittäessään selvitä velvoitteistaan

ihan lopuksi haluan ottaa esille korkeimman oikeuden niin sanotun uoti päätöksen jossa tuomio purettiin

arvoisa puhemies

mikäli työllisyysastetta ei saada nostettua voi maassamme olla edessä uusi konkurssien ja pakkohuutokauppojen vyöry jonka kautta jälleen kerran on edessä omaisuuden uusjako jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät entisestään

kyse on itsekriminalisointisuojasta ja tällä hetkellähän se on määritelty ulosottokaaressa aika selvästi mutta konkurssilaissa nämä säännökset ovat puutteellisia taikka niitä ei ole lainkaan

arvoisa puhemies

valtiovallan tulisikin nyt aikaistaa laajasti niitä kohteita joita on valmiiksi suunnitelmissa tuleville vuosille vaikka sitten velkarahalla

tämän johdosta toivoisin että oikeusministeri asettaisi nopeasti toimikunnan näillä rahoilla mitä siellä on käytettävissä lähinnä sen johdosta että nämä konkurssilain säännökset saataisiin vastaamaan edes samalle tasolle ulosottokaaren kanssa

tulevat veronmaksajatkin olisivat varmasti tyytyväisempiä kun maksun aikana pystyvät tiedostamaan mihin järkeviin hankkeisiin velkarahat on käytetty

eli kun meillä konkurssit lisääntyvät niin saattaa olla että tätä itsekriminalisointikieltoa laajennetaan tämän korkeimman oikeuden päätöksen perusteella liian laajalle ja sen johdosta minun mielestäni tähän pitäisi saada lainmuutos

nyt kaivataan vallitseviin olosuhteisiin mitoitettuja tulevaisuutta tukevia ja työllistäviä investointeja eikä seisomista lähes tumput suorassa muistelemassa mistähän ne puolueen vaalirahat oikein tulivatkaan

olisi nyt kannattanut ottaa selvää mitä perussuomalaisten ryhmästä on pyydetty ja saatu perustuslakivaliokunnalta tietoa jo ennen päätöstä

kuudet vaalit käyneenä olen aina ihmetellyt sitä miksi meillä äänestäjien äänet eivät ole samanarvoisia

minun mielestäni ainakin suhteellisen pienen puolueen toistaiseksi edustajana olisi tärkeätä että äänestäjien ääni olisi samanarvoinen

jokainen voi käydä katsomassa mikä se on etelä savossa pohjois karjalassa ja lapissakin se että pääsee edes vaikuttamaan että saadaan yksi edustaja lävitse

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys ja valiokunnan kannanotot ovat ihan järkeviä nimenomaan se että käsittely saadaan yhdenmukaiseksi ja yhdenvertaiseksi koko maassa

se on kannatettavaa ajatuksena ainakin ja on asianmukaisesti korostettu riittäviä voimavaroja

mutta syy miten me tähän olemme joutuneet on kyllä ministeri thorsin johtama ulkomaalaispolitiikka löperö linja jonka viesti on mennyt ihmissalakuljettajille ja muille

eräitä perustavaa laatua olevia muutosesityksiä kuten suomen toimivallan siirtomahdollisuutta sekä hallituksen halua viedä suomea osin pääministerivetoiseen ulkopolitiikkaan ei voi maininnatta ohittaa

niillä äänillä äänestäjillä ei ollut mitään arvoa ja merkitystä

kun bulgaria ja romania hyväksyttiin eun jäseniksi niin eikö näitten olojen pitänyt olla sellaiset ettei sieltä nyt turvapaikkaa ainakaan tarvitse toisesta eu maasta hakea ainakaan nyt suomesta

tämä on outoa kun kuulumme tällä hetkellä jäsenenä lukuisiin muihinkin kansainvälisiin järjestöihin kuin euhun nimittäin yhdistyneisiin kansakuntiin ja sen alajärjestöihin euroopan neuvostoon ja pohjoismaiden neuvostoon sekä osallistumme muuhun kansainväliseen yhteistyöhön esimerkiksi euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön piirissä

kyllä järkytyksellä kuuntelin televisiouutisia taikka oliko se uutisissa vai missä se oli kun ministeri totesi että pitää harkita vakavasti että pakotetaan kunnat ottamaan turvapaikanhakijoita

vuosi sitten valtiopäivien avauskeskustelun yhteydessä pidetyssä perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa kiinnitettiin huomiota siihen ettei raha tunne kotimaata eikä vastuuta

ei ole minkäänlaista pitävää perustetta sille että suomen jäsenyyksistä mainittaisiin perustuslaissa ainoastaan euroopan unioni

globaaleilla markkinoilla tapahtuva finanssikeinottelu on ajanut maailmantalouden murrokseen josta nyt saavat kärsiä myös monet tavalliset suomalaiset

lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen eu jäsenyys on tulkittavissa kansainväliseksi sopimukseksi joka voidaan sanoa irti koska tahansa

toisaalta irtisanomiset ja lomautukset johtavat vääjäämättä myös kotimaisen kulutuskysynnän heikentymiseen

perussuomalaiset ovat huolissaan erityisesti köyhyysrajan alapuolella elävistä suomalaisista koska kyllä rikkaampi väestönosa pärjää lamankin keskellä

sen seurauksena voitaisiin edellyttää että eusta irtaantuminen ja eulle luovutetun päätösvallan palauttaminen vaatisi ensin perustuslain muuttamista siten että jäsenyydellä ei enää olisi väitettyä perustuslain suojaa

kun nyt saamme nauttia kvartaalitalouden ihanuuksista niin on kysyttävä missä ovat nyt ne nuoret ekonomistit joiden ideoiden perään vannottiin

näin ollen voitaisiin irtautumista eu jäsenyydestä kohtuuttomasti pitkittää ja siksi perussuomalaiset eivät tule kannattamaan sitä että perustuslakiin lisättäisiin toteamus suomen eu jäsenyydestä

samalla täytyy toivoa että hallitus ryhtyy muiden valtioiden kanssa vakavissaan pohtimaan sitä miten sääntelyä ja valvontaa voitaisiin finanssimarkkinoilla lisätä jotta toteutuneilta luotto ja muilta kriiseiltä voitaisiin jatkossa paremmin suojautua

on muistettava että suomi on itsenäinen kansakunta

nyt tarvitaan nopeasti käyttöön kaikki ne keinot joilla suomi itse voi vaikuttaa siihen että työpaikat ja hyvinvointi voidaan säilyttää mahdollisimman monelle

arvoisa puhemies

niin kuin kuntaliiton hallituskin on todennut hallituksen elvytyspaketilla ei pystytä turvaamaan lähivuosina kuntapalveluita

kuntien verotulot laskevat rajusti ja silti samaan aikaan hallitus antaa kunnille lisävelvoitteita

ruohonen lerner on pyytänyt asiapapereita ja me olemme niihin tutustuneet mutta emme me ole lähteneet julkisuudessa niitä analysoimaan silloin kun asia on ollut kesken perustuslakivaliokunnassa

todellisuudessa kyse on sen vallanhalusta

hallitus haluaa siirtää valtaa pois suoralla kansanvaalilla valitulta presidentiltä ja näin heikentää kansanvaltaista järjestelmäämme

meillä on ollut tieto siitä millä tavoin perustuslakivaliokunta on edennyt asioissa mutta tosiaan arvoisa herra puhemies emme me niitä ole lähteneet julistamaan ja pitämään tiedotustilaisuuksia ja esittämään omia arvioitamme ennen kuin se päätös on tullut mietinnön muodossa